seurannassa on ilmennyt että aika moni on jättänyt yhdenvertaisuussuunnitelman tekemättä ja nyt yritämme muun muassa helppotajuisten ohjeiden kautta vaikuttaa eri viranomaisiin ja kuntaliiton kautta esimerkiksi kuntiin joissa tehdään tärkeätä syrjinnänvastaista työtä

mutta on selvää että hallitus kokonaisuudessaan on valmis keskustelemaan ja jatkamaan keskustelua valiokuntien kanssa ja avaamaan muun muassa valtion talousarviota että me tiedämme mitkä ovat maahanmuuton kustannukset

arvoisa puhemies

kimmo kiljunen mitä tulee harmaaseen talouteen ja maahanmuuttoon niin toisaalta olemme hyväksyneet lainsäädännön joka edesauttaa verotustietojen antamista viranomaisten välillä ja sitä kautta saamme paremmin tietoon sellaiset työnantajat jotka laiminlyövät tehtäviään

olen kuullut että palautteen johdosta ja tapaamisen yhteydessä ministeri gustafsson on ilmoittanut että näitä lukuja mahdollisesti tarkistetaan

haluan tässä viitata muun muassa osastopäällikkö ylijohtaja pekkarisen arvioon jossa hän totesi että maahanmuutto on tärkeä osa jotta me pystymme saamaan julkisen taloutemme kestävälle uralle

otetaanko huomioon esimerkiksi ne viestit joita on tullut meidän loistavilta kapellimestareiltamme että musiikkiopetusta ei saisi vähentää niin paljon kuin on tarkoitus ja miten te vastaatte arcadan ja novian kritiikkiin että heiltä mahdollisesti viedään suhteellisesti enemmän paikkoja kuin muilta

tosiaankin komission puheenjohtaja lupasi että siihen ja lähetettyjen työntekijöiden valvontaan kiinnitetään huomiota ja annetaan uusia esityksiä tämän komission aikana

om oppositionen inbillar sig att regeringspartierna med förtjusning och utan skrupler hurrar för det nya stödpaketet till grekland misstar den sig gruvligt

edustajat kiinnittivät myöskin huomiota niin kun valiokunnat omissa lausunnoissaan romanien tilanteeseen

suomi on tehnyt paljon työtä sen hyväksi siten että on järjestetty korkean tason tapaamisia eun rakennevaroja on käytetty myöskin romanien olojen parantamiseen

mutta ennen kaikkea tukholman ohjelma osa alueella ja myöskin toimintaohjelma joka seuraa tätä on suomen ja ministeri braxin aloitteesta myöskin sisältänyt eun sisäisen valvonnan tehostamista koska sekä tukea että valvontaa tarvitaan

räsänen viittasi tähän vihatilanteeseen

toisaalta on tietysti erittäin tärkeää että kaikki irtisanoutuvat tämän tyyppisestä vihan lietsonnasta ja rasistisiin rikoksiin yllyttämisestä mutta olemme onnellisia että ministeri brax on valmistelemassa uutta lainsäädäntöä mitä tulee viharikoksiin ja hallitus kokonaisuudessaan valmistelee myöskin uutta esitutkintapakettia

arvoisa puhemies

on selvää että myös me olemme äärimmäisen huolestuneita tilanteesta emmekä mieluusti haluaisi vaarantaa suomalaisten veronmaksajien rahoja edes niitä takuita vastaan jotka me saamme päinvastoin kuin muut euromaat

tämä hallitus ei ole millään tavalla muuttanut näitä sääntöjä mutta on tehty selvitys muun muassa siitä miten kustannuksia korvataan perheenyhdistämistapauksissa

yksi pieni maininta on kansalaispalveluista mutta on selvää että ellei lakia muuteta niin emme voi saada apua esimerkiksi muiden eu maiden tai pohjoismaiden kautta jos henkilö haluaa hakea oleskelulupaa täällä suomessa

totta on se että tällaiset selvitykset ovat hyvin yksinkertaistavia ja me tiedämme että valtio korvaa mutta esimerkiksi muissa maissa unhcr tai punainen risti korvaa

mutta hallitus edellyttää että kreikka tekee tässä kuussa viimeistään karkauspäivänä päätöksiä kaikista niin sanotuista ennakoivista toimenpiteistä joista on sovittu tässä toisessa lainapaketissa

onko ministeriö tehnyt muodollisen esityksen valtioneuvoston piirissä siitä että lakia muutettaisiin tältä osin että muu maa voisi myöskin oleskeluluvissa auttaa heitä jotka hakevat oleskelulupaa suomeen

tänään kristian wahlbeck mielenterveysseuran kehitysjohtaja on taas todennut joku aikaisempi puhuja ehkä viittasi siihen että moni jää terveyspalvelujen ulkopuolelle

tämä tehty selvitys osoittaa että me maksamme muun muassa kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle iomlle aika huomattavia korvauksia

lisäksi on selvää että ainoatakaan maksatusta ei voi tapahtua yhteisestä vakausrahoitusvälineestä ennen kuin kreikka on tehnyt oman osuutensa

yksi ryhmä joka on tällainen on moniongelmaiset jos sinulla on sekä mielenterveys että päihdeongelma

meidän ei pidä unohtaa että tässä toisessa kreikka paketissa yksityinen sektori on nyt vahvasti mukana ja että kreikan julkisia velkoja tullaan voimakkaasti leikkaamaan

arvoisa ministeri onko edelleen näin että jos sinulla on päihdeongelma et pääse mielenterveyspalvelujen piiriin

nyt viimeisten kuukausien aikana haetut työluvat on vähentyneet

pääministeri viittasi tähän niin sanottuun komission työryhmään task forceen joka toisaalta voi tehostaa nykyisen ohjelmakauden käytettävissä olevien varojen toimeenpanoa

valitettavasti on saatu myöskin lukea että sellaiset nuoret ovat tehneet itsemurhia tai muille pahaa

me suoritamme edelleen sitä saatavuusharkintaa työvoimatoimistoissa ja lupaharkinta on tarkkaa

on hyvä jos myöskin suomi voisi auttaa esimerkiksi teknisessä avussa koska nyt paikalliset romanijärjestöt ovat aika heikkoja ja heillä ei ole valmiutta tehdä sitä työtä

tämän johdosta emme ole suunnittelemassa uudistuksia mitä tulee työlupien myöntämiseen koska siinä on tarveharkinta ja me lähdemme siitä että työnantajat kyllä tietävät minkälaista vielä

hallituksen kantama vastuu ei koske vain kreikkaa ja sen kansaa joka nyt joutuu kärsimään raskaasti poliittisten ja taloudellisten päätöksentekijöidensä useiden vuosien ajan harjoittamasta vastuuttomuudesta

tämä kysymys on työvoimaa tarvitaan

kallis mitä tulee esimerkiksi ruotsin nopeaan järjestelmään olen tutustunut siihen hämmästyttävän hyvin koska olen saanut sieltä raportteja

mutta meidän vastuumme koskee koko euroopan talouden tulevaisuutta ja sen vuoksi varsinkin meidän oman maamme ja omien kansalaistemme hyvinvointia

heillä on huomattavasti lyhyempi tavoiteaika ja nyt kun olemme saaneet jonot purettua niin että maahanmuuttovirasto pystyy tekemään enemmän päätöksiä kuin tulee hakemuksia niin on nimetty seurantahenkilö muun muassa katsomaan meidän lähtökohdistamme käsin miten asioita voidaan selvittää

meillä on tiivis pohjoismainen yhteistyö myöskin näissä asioissa ja seuraamme kaikkia pohjoismaita mutta erityisesti nyt meidän järjestelmässämme joka muistuttaa enemmän ruotsin kuin tanskan järjestelmää on tärkeää tehdä nopeita

skillnaden till grekland är bara den att grekland inte har den starka realekonomi och den starka exportindustri som skulle klara av en stor skuldsättning

olemme kiinnittäneet huomiota siihen että tänne ja belgiaan tulee suurin piirtein yhtä paljon eu kansalaisia bulgariasta hakemaan turvapaikkaa

värderade ministrar

nämä schengen arvioinnit ovat meneillään tällä hetkellä

eduskunnassa on myöskin käsittelyssä ulkomaalaislain muutos joka muun muassa vaikuttaa perheenyhdistämisoikeuteen vaikuttaa edelleen että jos perheen kokoaja on antanut vääriä tietoja olosuhteistaan niin ei ole perheenyhdistämisoikeutta ja sen lisäksi puututaan myöskin kasvattilasten tilanteeseen

luultavasti tulee uusi kierros vielä lokakuun puolella ja tietysti me tulemme suhtautumaan erittäin vakavasti jos näissä esiintyy puutteita ja katsotaan sitten sen jälkeen mitkä ovat tarvittavat päätökset

olen tutustunut moniin asioihin tanskassa mutta tähän asiaan en ole tutustunut paikan päällä

päivästä lähtien meidän esimerkiksi turvapaikanhakijoille maksettavaa käteistä korvausta on muutettu

den har varit överdimensionerad bäddat för korporativism och korruption och den svarta ekonomin har varit betydlig

on selvää että kaikki ideat ovat tervetulleita mutta meidän hallintojärjestelmässämme lopullinen päätöksenteko on toisella tavalla muun muassa valitustuomioistuimet ovat eri lailla suomessa kuin tanskassa

för övrigt anser jag att vi behöver ett gemensamt nordiskt nyhetsmagasin efter allt det goda som skavlan och de danska serierna har gjort

arvoisa puhemies

kaikin osin ei ole mahdollista ottaa samoja malleja e

tämä kysymys on tänne

se on todettava myös että selonteon valmistumisen jälkeen on toisaalta tapahtunut kolme seikkaa

tausta asiakirjassa mainitaan että on valmiina uusi sosiaalinen yleissopimus ja kysyisin täyttääkö tämä uusi sosiaalinen yleissopimus niitä vaatimuksia joita nyt voimme asettaa sille tämän rajaestetyön yhteydessä vai olisiko hyvä että tarkastelisimme asiaa uudestaan

ensinnäkin eu strategia hyväksyttiin lokakuussa ja me halusimme että eduskunta voi käsitellä samanaikaisesti selontekoa ja eun itämeri strategiaa joka myöskin laajasti puuttuu näihin samoihin asioihin

esimerkkinä tällaisista on että kreikkalaisia pidetään yleisesti laiskoina ja nykyisiä saksalaisia vain valepukuisina natseina

sitten on monasti mainittu baltic sea action summit joka presidentin ja pääministeri vanhasen kutsusta järjestettiin täällä ja joka myöskin omalta osaltaan vauhditti suomalaisia toimenpiteitä

ihan lyhyesti

todettakoon ed

ärade talman

kolmantena seikkana mainittakoon että joulukuussa viime vuonna hyväksyttiin vesienhoitosuunnitelmia seitsemälle alueelle ja tehdään myöskin niiden osalta toteutusohjelmaa

meillä on runsaasti euroopan maita joissa ei ole kansalaisuustestiä ranska on muun muassa sen tyyppinen maa belgia ja niin edelleen

viimeksi toiveena että parlamenttiyhteistyössä olisi yhteinen valiokunta näitä asioita varten

arvoisa puhemies

rajamäki laki on näiltä osin täysin sama kuin teidän aikananne

minun korviini on kantautunut tämä asia ja olen tänään kirjoittanut kirjeen näille kollegoille ja olemme yhteydessä heihin

elikkä nämä ovat vähemmistömaita tällä hetkellä joilla on sitä kansalaisuustestiä siinä muodossa kuin nyt esitetään

se on tietysti aika kummallista että esimerkiksi hollanti ja uk jotka muuten haluavat edistää hyvää ympäristöä ovat toimimassa tällä tavalla

sitten mitä tulee tähän selvitykseen niin se osoitti selkeästi että turvapaikanhakijoille maksettava tuki on suhteessa elinkustannuksiin

ja hyvä edustaja rajamäki turvapaikanhakijoilla on teidän antamienne lakien mukaan ollut oikeus kolmen kuukauden täällä oleskelun jälkeen riippumatta siitä onko henkilötodistusta tai ei tehdä työtä täällä

jos ensin puhun itämeri strategiasta niin todettakoon se että suomi on siinä vastuussa muun muassa maatalouden kestävyyttä ja merien rehevöitymistä koskevien painopistealueiden niin sanotut flagship areas koordinaatiosta

arvoisa puhemies

kuitenkin me tiedämme että monessa eun itämeren maassa nämä vastaanotto olosuhteet port reception facilities ovat parantuneet huomattavasti

ärade talman

yksi lehti on levittänyt toisenlaista tietoa taas menneellä viikolla ja ottanut muutamia esimerkkejä

tässä hallitus päätyi siihen että me halusimme kannustaa että ihmisillä on oikeita henkilötodistuksia mukanaan jotta jos on henkilöllisyys todistettavissa niin silloin pääsee tekemään työtä nopeammin ellei ole niin oikeus työntekoon on kuuden kuukauden jälkeen

minä en ymmärrä että nämä maksettavat korvaukset olisivat sellainen tekijä kuin nyt puhutaan koska ruotsissa kuitenkin elinkustannukset ovat alemmat ja siten korvaukset myöskin alemmat mutta siellä on melkein kymmenenkertainen määrä turvapaikanhakijoita suomeen verrattuna

todettakoon myöskin että ei varmaan ole syytä laskea että tämä veisi muilta suomalaisilta tämän päivän naivi kuluttaa sian esitellä

kreikan tiestä ei saa missään nimessä tulla meidän tiemme ja minä luulen että näin ei tule käymään koska tänään valtiovarainministeri käytti usein sanontaa myrskyn silmässä ja minulle tuli tunne että hän on itse kuin myrskyluodon maija taistelussaan paremman euroopan puolesta

tämä on tärkeää

meidän on jatkuvasti tehtävä työtä sen puolesta että eu itsessään kiinnittää siihen riittävästi huomiota niin kuin ed

minister hautala tog fram det viktiga nya utvecklingspolitiska programmet som har godkänts i dag och som betonar människorättsaspekten

om bara tre tjänstemän nu är villiga att flytta hur kommer vi att kunna garantera läkemedelssäkerheten och ett gott beslutsfattande inom läkemedelsverket

jokinen että tässä suoritetaan kokonaisharkintaa

tässä joutuu odottamaan kansalaisuutta myöskin verrattaen pienistä rikkeistä johtuen mutta rikos voidaan suomessa sovittaa

arvoisa ministeri risikko

noin kuukausi sitten saimme tietää että vain kolme lääkeviraston virkailijaa on muuttanut kuopioon ja hyvin harva on edelleenkään valmis sinne muuttamaan